se on erittäin tarpeellista työvoiman kysynnän ja kohtaannon kannalta joka taas on tuiki välttämätöntä talouden kasvun vauhdittamiseksi

virtanen palasi puheenvuorossaan kysymykseen siitä miten tämä kelamaksun poistaminen vaikuttaa vai vaikuttaako perusturvan rahoitukseen ja tasoon

ainakin itse uskon ja odotan että kun nämä eun ja oecdn piirissä valmistellut uudet säännökset tulevat voimaan ja sovellettavaksi niin se monella tavalla parantaa tilannetta nykyisestä eli estää veronkiertoa ja tällaista hyvin aggressiivista verosuunnittelua

edustaja tiilikainen ei osannut päättää moittiako hallitusta liian vasemmistolaisesta vai liian vähän vasemmistolaisesta politiikasta

tässä esityksessä on paljon tärkeitä kohtia muun muassa niin sanottu anonyymi todistelu mahdollistetaan jottei kaikkein pahimmille murhamiehille ja raiskaajille tarvitse kertoa todistajan henkilöllisyyttä

arvoisa herra puhemies

ymmärrän hyvin että oppositio tekee välikysymyksiä mutta sitä en ymmärrä miksi tämän välikysymyksen yhdeksi kärjeksi on nostettu kritiikki harmaan talouden torjuntaa kohtaan

järvistä asiallisesta puheenvuorosta ja siitä että hän pyrki argumentoimaan niitä näkökohtia vastaan joita esitin sen puolesta että kerjääminen tulisi kieltää suomessa tai niitä näkökohtia vastaan joita esitin näiden kieltämisen vastustajien argumentteja vastaan

virtanen voidaan sanoa että mikä tahansa valtion tulo minkä veron tahansa nostaminen tai alentaminen tai mikä tahansa valtion meno vaikuttaa siihen paljonko valtiolla on varaa

nimittäin kun verrataan hallituksen veroratkaisuja edustaja pekkarisen ennen vaaleja esittämiin näkökohtiin niissä on harvinaista yhdenmukaisuutta

arvoisa herra puhemies

nimittäin luulen että voidaan ihan vilpittömästi todeta että tämä hallitus ja edeltäjä siis vanhasen toinen hallitus ovat tehneet enemmän harmaan talouden torjunnan hyväksi kuin monet monet hallitukset tätä ennen

kuten edustaja kari tolvanen asian ensimmäisessä käsittelyssä totesi tämä on asia josta poliisin puolella ja hänenkin puoleltaan on puhuttu jo kymmenisen vuotta mutta tähän saakka se on niin sanottujen ihmisoikeusjuristien puolelta torjuttu muka ihmisoikeuksia siis tietysti näiden rikollisten ihmisoikeuksia loukkaavana

mitä tekee lapsiperheille

tekeehän hallitus aivan kaikkensa jotta se pankkituki mitä euroopassa nyt tarvitaan otetaan ensisijaisesti pankkien omistajilta sijoittajilta se otetaan toissijaisesti näiden pankkien kotivaltiolta ja sitä ei laiteta eurooppalaisten veronmaksajien myös suomalaisten veronmaksajien piikkiin

haluan myös tässä yhteydessä vaikkei ole kyse portugalin vaan saksan kanssa tehtävästä sopimuksesta tuoda esiin tämän portugalin tapauksen

voidaan sitten sanoa että se paljonko valtiolla on varaa vaikuttaa osaltaan myös siihen paljonko valtiolla on varaa kohentaa erilaisia sosiaalisia etuuksia muun muassa perusturvaetuuksia

hän oli saanut sen käsityksen että minun päällimmäinen perusteluni kieltämisen puolesta on se että kerjäämiseen liittyy rikollisuutta joko tällaista oheisrikollisuutta näpistyksiä varkauksia ryöstöjä tai kerjäämisen organisointiin liittyvää ihmiskaupanomaista rikollisuutta

tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa on ollut hyväksymässä muun muassa kansanedustaja ville niinistö eli vihreiden puheenjohtaja

edustaja töllin oma puheenvuoro täällä vahvisti tätä väärinkäsitystä

mutta vielä on paljon tehtävää ja on tehtävä

kun me toimimme sitä vastaan että euroopan unionissa olisi sellaisia veroparatiiseja joihin yhtiöt voivat sijoittua ja sitä kautta välttää lähes kokonaan tai jopa kokonaan verojen maksun mihinkään niin minun mielestäni on aivan luonnollista että me myös yksityishenkilöiden verotuksen osalta pyrimme samaan eli siinä mielessä portugali tässä suhteessa on mielestäni yksityishenkilöiden veroparatiisi ja sitä vastaan toimiminen on täysin perusteltua

mutta on aivan eri asia antaa nyt ihmisten tuolla turuilla ja toreilla saada sellainen kuva että kun kelan rahoitus suoraan kelamaksujen kautta tämän uudistuksen myötä vähenee niin sillä olisi välitön uhkaava vaikutus perusturvaetuuksien rahoitukseen

pitää muistaa että talousrikoskonnat ovat usein niitä kaikkein liukkaimpia konnia jotka osaavat hyödyntää kaikki lainsäädännön porsaanreiät toivottavasti nyt en loukkaa ketään talousrikoskonnaa ja toimia sen mukaisesti parhaiden neuvonantajien avulla

pääasia on tämän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen niin että potilaat saavat oikeata hoitoa oikeaan aikaan oikeissa paikoissa ja myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen yhteensovittaminen

kyllä minä näitäkin perusteluja käytin mutta minun päällimmäinen ja ensimmäinen perusteluni oli ja on edelleen se että suomesta on onnistuttu tekemään sellainen hyvinvointiyhteiskunta jossa kenenkään ei tarvitse kerjätä

jos turvapaikan suomessa saanut henkilö tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella saanut henkilö saa perheensä tänne uskon että se edistää henkilön kotoutumista

riita ja kiista on tästä hallinnosta ja siinäkään näkemykset eivät ole niin paljon erillään kuin täällä väitetään

mutta aivan varmaa on se että kotoutuminen ei edisty hyvin jos turvapaikanhakijoiden määrät nousisivat suomessa sellaisiksi että suomella ei ole mitään todellisia edellytyksiä onnistua kotouttamisessa

itsekin esitän vielä harkittavaksi tarvitaanko todella näitä perustason sote alueita vai selvittäisiinkö varsinaisilla sote alueilla ja riittäisivätkö ne

nyt me olemme onnistuneet tekemään suomesta sellaisen hyvinvointiyhteiskunnan että kenenkään ei tarvitse kerjätä henkensä pitimiksi vaikka tässä maassa on köyhyyttä

kun näin on tehty että täällä ei tarvitse kerjätä niin pidän sitä vaan järjettömänä että me sanomme muualle maailmaan että tulkaa tänne suomeen kerjäämään

me pystymme toivottavasti hoitamaan viime vuonna syntyneen kymmenkertaisen turvapaikanhakijoiden määrän vaikka nytkin on vaikeuksia esimerkiksi kuntapaikoissa

mutta jos viime vuoden määrä olisi tämän vuoden määrä ja ensi vuoden määrä tai vaikka tuplaantuisi tai triplaantuisi siitä niin on aivan varmaa että se ei edistäisi näiden ihmisten kotoutumista vaan päinvastoin

sen yhteiskunnan jonka me olemme halunneet jossa kerjäämistä ei esiinny me olemme tehneet omalla sosiaali ja muulla lainsäädännöllämme ja siitä pidän kiinni

nythän nämä ulkomaiset kerjääjät eivät turvaudu suomalaiseen sosiaaliturvaan koska ymmärtävät että se olisi peruste käännyttää heidät maasta

sen vuoksi hallitus esittää näitä perheenyhdistämisen säädöksiä tiukennettaviksi että koko muu eurooppa liikkuu samaan suuntaan ja esimerkiksi ruotsi jossa vihreät ovat hallituksessa on esittänyt tiukempia säännöksiä perheenyhdistämiseen kuin mitä suomen hallitus nyt esittää

eilinen a studio ja tämän päivän helsingin sanomat kertovat suuresta tietovuodosta kun kansainvälisen pankin sveitsiläisen tytäryhtiön työntekijä on vuotanut pankin salaisia tilitietoja eri maiden viranomaisille ja medialle

tähän ed

järvinen sanoi että hänenkään mielestä se ei ole ihmisarvoista ja hänenkin mielestään se on ihmisarvoa alentavaa mutta hän koki että vielä enemmän alentavaa on sen kieltäminen

mikäli suomi jäisi tässä suhteessa selvästi houkuttelevammaksi maaksi muihin vaikkapa pohjoismaihin ja pohjois euroopan maihin verrattuna niin ei kai ole mitään syytä epäillä etteivätkö turvapaikanhakijoiden määrät suomessa nousisi hyvin korkeiksi

arvoisa herra puhemies

siitä saimme esimakua viime vuonna kun tuhannet siis tuhannet irakilaiset tulivat halki koko euroopan tänne pohjan perukoille suomeen sen takia että heillä oli se käsitys että suomesta saa helpommin oleskeluluvan ja suomesta saa helpommin myös perheenyhdistämisen onnistumaan

me olemme luonnollisesti sitä mieltä että jos suomalaiset ovat syyllistyneet verorikoksiin veropetoksiin tämän kansainvälisen pankin sveitsiläisessä tytäryhtiössä niin heidät pitää saattaa näistä veronkiertorikoksistaan vastuuseen ja laittaa maksamaan veronkorotusta tai jopa kärsimään tästä rikosoikeudellinen rangaistus

arvoisa herra puhemies

olin tuolla tekemässä muita töitä mutta nyt täällä tultiin niin tärkeään ja mielenkiintoiseen keskusteluaiheeseen etten voinut kuten sanotaan mieltäni malttaa ja saavuin osaltanikin osallistumaan tähän keskusteluun

omaksuttiin oppi siitä että ei saada hyviä johtajia ja he loikkivat yhtiöstä toiseen kauheata vauhtia jos ei heitä sitouteta sitten näillä ylimääräisillä kannustimilla

jotkut tähän minun ihmisarvoista argumenttiini vastaavat että niin niin mutta kun heidän elämänsä siellä lähtömaassakin on niin köyhää ja tosiasiassa niin kurjaa että se elämä sielläkään ei ole ihmisarvoista

nythän näistä turvapaikanhakijoista taitaa olla peräti parisen tuhatta vapaaehtoisesti palannut mikä ehkä kertoo myös siitä että jokainen joka tänne tulee hakemaan kansainvälistä suojelua ei ole sen tarpeessa

mutta hallitus esittikin tässä nyt puheena olevassa esityksessään että lähtökohtaisesti laittomasti hankittuja todisteita ei saisi käyttää eikä varsinkaan silloin jos ne on hankittu vaikkapa tahallisella rikoksella ja ne liittyvät juttuun jossa henkilöä ei syytetä sellaisesta teosta joka kohdistuisi suoraan keskeisiin perusoikeuksiin kuten vaikkapa henkeen terveyteen omaisuuteen ja niin edelleen

minun mielestäni on selvä että perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia ja tässä roolissa sen tulkintoja tulee kunnioittaa

arvoisa herra puhemies

tämä rapauttaa suomalaisten kansalaisten oikeudentuntoa ja kun me samaan aikaan hallitus esimerkiksi vaadimme kansalaisilta uhrauksia jotta saamme maamme talouden parempaan kuntoon niin kyllä näitä uhrauksia on aika vaikea olla vaatimassa tilanteessa jossa saamme lähes päivittäin lukea lehdistä tai muualta mediasta minkälaisia kannustimia nämä yritysjohtajat toinen toisilleen järjestävät

tämä ei kuitenkaan merkitse sitä ettemmekö voi käydä keskustelua perustuslakivaliokunnan tulkintalinjoista eikä se voi sitä merkitä ettemmekö me tässä keskustelussa esittämillämme kannanotoilla voisi pyrkiä vastaisen varalle perustuslakivaliokunnan tulkintalinjoihin vaikuttamaan

koko julkinen keskustelu tai lähes koko julkinen keskustelu ihmettelee sitä miksi myös lapsille ollaan asettamassa toimeentuloedellytystä

vaikka sanotaan että niin niin mutta se vaatii valitusluvan niin myös sen valitusluvan käsittely siellä korkeimmassa hallinto oikeudessa vaatii asiaan paneutumista ja vie näiden tuomareiden aikaa ja tarmoa

se ei ole syy sallia kerjääminen suomessa ja tämmöiseen ihmisarvoa alentavaan kerjäämiseen suomessa ei ole syy se että siellä lähtömaissa heidän elämänsä on köyhää ja kurjaa

arvoisa herra puhemies

hyvät kansanedustajat

arvoisat suomen kansan edustajat

herra puhemies

niinpä jos tämä hallituksen esitys olisi alkuperäisessä muodossaan mennyt läpi näitä laittomasti hankittuja todisteita joita tämä pankin virkailija on siis laittomasti jopa rikoksella hankkinut työnantajaltaan ei olisi voitu käyttää ja verorikoskonnat olisivat voineet olla rauhassa

olen itse tässä salissa useamman kerran ja useamman asian yhteydessä arvostellut perustuslakivaliokunnan tulkintalinjauksia siitä että ne tulkitsevat meidän perustuslakiamme liian tiukasti liian ahtaasti

esitys voitaisiin antaa jo kuukauden päästä

samassa keskustelussa nämä samat tahot toteavat että on lapsen etu että hän voi elää oman perheensä kanssa

sitten on tämä juridinen argumentti että tämä kohdistuu yhteen kansalaisryhmään niin kuin tämänkin hallituksen esityksen perusteluista ilmenee että tämäkin kohdistuu

toimintavuosi

toimintavuotta leimasi euromaiden velkakriisin vakava kärjistyminen

no nyt sitten tullaan tähän kyseessä olevaan hallituksen esitykseen ja työeläkelaitoksiin

viittasinkin siihen että tuolla turuilla ja toreilla ei pitäisi nyt antaa sitä mielikuvaa ihmisille että koska kela ei enää tämän jälkeen saa kelamaksujen tuottoa sitä kautta kelan rahoittamat etuudet kuten kansaneläke olisivat vaarassa

kun tämä ilmeisesti meidän kaikkien mielestä on lapsen etu niin pitääkö meidän todella olla ylläpitämässä ja vahvistamassa sellaista järjestelmää jossa lasten omat perheet lähettävät lapsensa rosvojen ihmissalakuljettajien matkaan vaaralliseen matkaan halki afrikan halki lähi idän halki euroopan suomeen saakka jotta perhe pystyisi perässä tulemaan suomeen

käytännössä viitataan siihen että pyritään kaiken kaikkiaan vankilukua vähentämään ja että siinä on myös onnistuttu

jos nämä profeetat professorit ja muut ovat johdonmukaisia niin he vastustavat tätäkin esitystä syrjivänä koska tämä kohdistuu ihan niihin samoihin ihmisiin joihin kohdistui se alkuperäinen sisäministeriön työryhmän esitys kerjäämisen kieltämisestä

tästä syntyi julkista keskustelua siitä miksi suomi ei ole palauttanut tätä jo aikaisemmin muun muassa väkivaltarikoksista tuomittua vietnamilaista takaisin omaan kotimaahansa ja kävi edelleen ilmi että juuri tämän rikollisuuden vuoksi tälle henkilölle ei ollut myönnetty suomen kansalaisuutta

meneillään olevan maailmanlaajuisen kehityksen muutosnopeus näkyy muun muassa siinä miten kokonaiset toimialat luovat hajautettuja tuotantomalleja jotka perustuvat uuteen globaaliin työnjakoon

herra puhemies

työeläkelaitokset ovat siis suuria omistajia suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja kysymys kuuluu onko meillä lainsäätäjinä ja valtiovaltana oikeus asettaa joitakin toiveita niiden käyttäytymiselle corporate governance asioissa palkitsemisasioissa ja joidenkin mielestä varmasti monissa muissakin asioissa

pelkäänpä että oppositio tällaista voi sanoa hämäävää viestiä turuilla ja toreilla levittää kun jo tässä salissakin tämän henkisesti eräät puhujat puhuivat

ymmärrän tämän esityksen niin että tässä pyritään eri viranomaisten työnjakoa ja toimivaltaa näissä esillä olevissa asioissa kehittämään

sen työryhmän esityksen nämä ihmisoikeusasiantuntijat perusoikeusasiantuntijat ja eva biaudet joukolla tyrmäsivät sen vuoksi että heidän mielestään se on vastoin suomea koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja vastoin meidän perustuslakiamme koska se on syrjivä kohdistuessaan tiettyyn ihmisryhmään eli tässä tapauksessa romaneihin

tämän seurauksena suomen on löydettävä uusia kasvualoja joilla korvataan perinteisten toimialojemme työpaikkojen siirtyminen esimerkiksi aasian kasvaville markkinoille

tämän vuoksi kun oikeusministeri brax on paikalla haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota yhteen toiseen asiaan jolla vankilukua voidaan ja tulee suomessa vähentää ja johon kiinnitetään huomiota myös lakivaliokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessa

mitä tulee siihen onko varaa korottaa etuuksia esimerkiksi perusturvaetuuksia niin en muista että tässä salissa olisi perusteltu esimerkiksi kansaneläkkeen korottamatta jättämistä joskus sillä että kelalla ei ole riittävästi rahaa

jos on rikoksella hankittu todiste ajatelkaa jos esimerkiksi olisi joku liechtensteinilainen pankkiiri joka rikoksella ottaisi oman työnantajansa tiedostoja ja myisi ne jollekin poliisiviranomaiselle nehän on rikoksella hankittu ja tämän takia saadaan verorikoskonnia kiinni ja heidän valtiolta kavaltamansa rahat suomelle takaisin niin nyt pitää näköjään lähteä siitä että kun on rikoksella hankittu todiste niin sitä ei pidä saada hyödyntää

samanaikaisesti perustuslakivaliokunta on asettanut erittäin tiukat edellytykset tietojen luovuttamiselle viranomaisten välillä vaikka nämä viranomaiset molemmat ovat salassapitovelvollisia

kun tästä asiasta käytiin keskustelua myös eduskunnassa ministeri räsänen kertoi että tilanne on se että vietnam ei suostu ottamaan vastaan näitä sieltä aikanaan lähteneitä rikollisia

siellä hallintovaliokunnassa on varmasti hyvä katsoa näitä yksityiskohtia ja myös liittymiä siihen edelliseen esitykseen johon edustaja paatero viittasi

itse olen siis sitä mieltä että kun lainsäädännöllä viime kädessä luodaan ja ylläpidetään koko työeläkejärjestelmää ja lakisääteisesti kaikki joutuvat olemaan siinä mukana ja meillä on hyvä järjestelmä niin meillä on myös oikeus esittää tiettyjä toiveita

jos meidän järjestelmä on sellainen että aina kun saat lapsen perille suomeen aina myös perhe yhdistetään lapsen perässä suomeen niin on kai aivan kiistatonta että tällainen järjestelmä on omiaan kannustamaan perheitä vaikeissa olosuhteissa vaikeissa maissa somaliassa afganistanissa irakissa ja muuallakin lähettämään nämä lapset yksin vaaralliselle hengenvaaralliselle matkalle kohti eurooppaa kohti suomea

itse olisin halunnut tässä yhteydessä kiinnittää vain huomiota siihen että hallinnossa on ilmeisen paljon mahdollisuuksia toimintoja ja työnjakoa kehittämällä saada aikaiseksi järkeviä säästöjä

tämä asia on ulkomaisten vankien ennen kaikkea eu maista tulevien vankien siirtäminen omien maidensa vankiloihin kärsimään rangaistustaan

ja muistan kun ministeri keskustelussa vetosi siihen että asia on sellainen joka eu tasolla pitää pyrkiä vietnamin kanssa sopimaan

siinä suhteessa tämä kelamaksu ei ole erityisasemassa

toisaalta toimintaympäristön muutosnopeus korosti entisestään sitran roolia näkijänä ja tekijänä

meillä on moniavioisuuden kriminalisoiva laki meillä on tyttöjen ympärileikkauksen kieltävä laki meille voi tulla joskus poikien ympärileikkauksen kieltävä laki

sen haluan sanoa että en usko että nämä palkitsemisasiat esimerkiksi vaikuttavat työeläkevarojen tuottoon eivät myöskään negatiivisesti

sitran tehtävä vahvistui osaajana joka työskentelee hyvän elämän ja yhteiskuntaa uudistavien toimintamallien sekä kestävään hyvinvointiin tähtäävän uuden liiketoiminnan kehittäjänä

käsittelen nyt perustuslakivaliokuntaa instituutiona en sitä kuka sitä milloinkin johtaa ja kuka siellä milloinkin on ollut puheenjohtajana

tästähän aivan viime päivinä valtiosihteeri raimo sailas ja oikeusministeriö oikeusministeriön virkamies ovat taittaneet peistä julkisuudessa lähinnä ilta sanomien palstoilla

palasin asiaan vielä käsiteltäessä marraskuussa ihmisoikeusselontekoa ja vaadin tämän hallituksen esityksen muuttamista niin että laittomasti hankittuja todisteita voidaan käyttää

minä vastaavassa keskustelussa hieman liioitellen sanoin että minun mielestäni asiassa ei kaivata euta vaan yhtä tai korkeintaan kahta poliisimiestä viemään tämä rikollinen takaisin vietnamiin siinä vaiheessa kun rangaistus on suomessa kärsitty

kyllä suomen suvereniteettiin kuuluu tällaisten lakien säätäminen jos me katsomme että nämä ilmiöt eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan eikä näitä lakeja voi eikä pidä eikä tulevaisuudessakaan pidä sen takia estää ja sanoa perustuslain vastaisiksi että ne kohdistuvat tiettyihin kulttuureihin tai tiettyihin ihmisiin

nämä optioihmiset ja muuthan aikanaan sanoivat että kukaan ei uskalla luopua optioista ja varmasti nyt sanovat että kukaan ei uskalla luopua kohtuuttomista osakepalkkiojärjestelmistä

nimittäin viime vaalikaudella oli käsittelyssä esitys jossa siviilipuolen salassapitovelvollisille lääkintäpuolen viranomaisille annettaisiin oikeus antaa varusmiehiä koskevia tietoja varusmiespuolen tai armeijan puolen vaitiolovelvollisille terveydenhuollon viranomaisille

sitra rahoittaa toimintansa pääosin oman peruspääomansa mutta myös operatiivisen rahoitustoiminnan tuoton turvin

ajan säästämiseksi en siteeraa enempää mutta totean että todellakin kiivaasti vaadin muuttamista ja perustelin sen tietysti sillä että tärkeintä on se että ne jotka ovat rikoksia tehneet joutuvat teoistaan vastuuseen eikä se että todisteet on hankittu laittomasti ole peruste sille etteivät he joutuisi vastuuseen

arvoisa rouva puhemies

muistan kun itse noin kymmenen vuotta sitten nostin tämän asian esiin täällä eduskunnassa ja useamman kerran vaadin silloista oikeusministeri koskista ryhtymään asiassa toimenpiteisiin ja hän ryhtyikin toimenpiteisiin

täällä siteerattiin pääministeri stubbin puhetta siitä että pelkillä säästöillä tästä ei selvitä

hallituksen esityksen tarkoitus on se että suomi ei omalla toiminnallaan kannusta perheitä menettelemään tällä tavalla